no sitten tietenkin tärkeimpänä täällä on tämä perussuomalaisten vastalauseessa esille tuoma kielitaitovaatimusten nostaminen ja myöskin se testaamisen toteaminen että todetaan löytyykö sitä kielitaitoa

jos ajatellaan vanhoja potilaita ja suomen kielen monimutkaisia murrealueita niin voidaan selkeästi vaatia että se olisi hyvin tarkkaa että hoitajat osaisivat suomen kieltä paljon nykyistä paremmin että potilas tulisi oikein ymmärretyksi ja häntä voitaisiin palvella ihan konkreettisesti ei pelkästään sillä että vieraskielinen hoitaja hymyilee ja nyökkäilee vanhukselle eikä osaa ottaa huomioon sitä mitä vanhuksella on todella sanottavaa

arvoisa puhemies

sitten tietysti ovat myöskin lääkkeiden ottamis ja antamisohjeet

numeroitten ja äänestysaktiivisuuden ohella ennen vaaleja oli myöskin puhetta siitä miten saataisiin tätä äänestysaktiivisuutta nostettua

jos niissä tulee epäselvyyksiä joko potilaiden ja vieraskielisen hoitajan välillä taikka sitten huonosti suomea taitavan hoitajan ja suomenkielisen hoitajan välillä hoitotyössä niin tulee kaikennäköisiä erehdyksiä

nyt tämä elektroninen systeemi tai sähköinen äänestys loisi mahdollisuuden tämmöiseen maaotteluhenkeen että se ääntenlaskenta tapahtuisi tavallaan äänestysten tahdissa

potilasturvallisuus on hyvin kyseenalainen siinä tilanteessa ja sen vuoksi kielen osaaminen on tärkeää

silloin tietysti ne jotka haluavat jotain tiettyä henkilöä äänestää lähtisivät sieltä kotoa äänestämään ja saataisiin äänestysaktiivisuus samalla ylös jos siirrytään sähköiseen äänestykseen

ihmetyttääkin että tässä lakiesityksessä on jätetty vähän niin kuin valiokunnan ja pelkästään perussuomalaisten vastalauseen varaan se asia että tämä tulee huomioitua

olisi luullut että yhteiskunnassa on muillakin puolueilla tarve potilasturvallisuutta parantaa ja kohentaa ettei pelkästään meidän murheemme olisi

monestihan on tapauksia että voi olla joku eu alueelta tulevakin vaikka italialainen jotenkin englantia puhuva lääkäri taikka hoitaja tai farmaseutti ja sitten kun nämä pääsevät jakamaan lääkkeitä tai katsomaan tai määräämään ja siinä on joku suomalainen vielä ehkä mukana ja tulee väärinkäsitys niin kyllä huomattavasti vaarantuu se potilasturvallisuus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja jos farmaseutin työssäkään ei ymmärrä mitä lääkettä oli tarkoitus antaa ja paljonko niin kyllä hyvin heikoilla mennään sitten

ehkä sillä jos ylioppilaat osaavat vastata ei voi perustella vaalijärjestelmän helppoutta kumminkaan koska suuri osa suomalaisista ei suorita ylioppilastutkintoa

tässä jotkut edustajat ovat kuvanneet varsinkin tämän keskustelun alkupuolella että tupakkavero tuottaa enemmän tuloja kuin nämä haitat vievät mutta onneksi tässä nyt keskustelun kuluessa silti on tullut hyvin selväksi muun muassa edustaja töllin ja edustaja wallinheimon puheista että nämä tupakasta johtuvat sairastumiset ja työstä poissaolot ja tupakkatauot ja kaikki muut aiheuttavat paljon suuremmat kulut

tietysti on olemassa muun muassa englannissa rankemmat kielitestit muista myöskin eu maista tuleville että pitää osata sitä kieltä

myllykoski huomasi ja kiitos siitä että huomasi minun puheeni mutta en ihan täysin ollut väärillä raiteilla niin että kyllä varmaan eri puolueilla on vaikutusta siihen ja perussuomalaiset ei ole hallituksessa ollut tukemassa tätä niin sanottua näivettävää politiikkaa

suomessahan eu maista voi tulla tänne töihin ja välttyy osin kielen testaukselta taikka se jää suomessa työnantajan vastuulle suorittaa ja tutkia onko valittavalla työntekijällä riittävästi kielitaitoa

tästä olisi ehdottomasti päästävä eroon ja säädettävä jotkut yhtenäiset käytännöt ja tiukemmat kielikokeet

minusta se jos valtio perii valtionyhtiöiltä yliopistoilta ja muilta toimijoilta vuokraa niin paljon että niitten muu toiminta näivettyy yhteiskunnassa on huono kehitys

samalla tietysti voitaisiin tähän tupakointiin liittyvien nikotiinikorvaushoitotuotteitten hintaa laskea ja tarjota niitä edullisemmin saataville että kansalaiset voisivat päästä niiden avulla eroon tupakoinnista ja säästettäisiin tuolla terveydenhoitopuolella huomattavasti enemmän kuin tupakkaveron tuotto

on hyvä että tällä lakiesityksellä saadaan kansallispuisto salon seudulle teijon alueelle varsinais suomeen

ministeri niinistö mainitsi että metsästysseurat ovat kuppikuntia ja siksi olisikin hyödyllistä että muodostettavan kansallispuiston alueella metsästysoikeus säilyisi niillä seuroilla jotka siellä ovat

toisaalta voitaisiin ajatella että kansalaisille jotka menettävät metsästysoikeutensa sen johdosta että muodostetaan kansallispuisto alueelle lakia muutettaessa otettaisiin huomioon että nämä kansalaiset voisivat liittyä metsästysseuroihin jotka ovat sen kansallispuistoalueen reunoilla

aamulla maa ja metsätalousvaliokunnassa äänesteltiin ja sen seurauksena sosialisoitiin kalavedet ja kalat ja siellä tietysti kokoomus ja sdp olivat sen sosialisoinnin vetureina

kannatan pirkko ruohonen lernerin tekemiä aloitteita ja myöskin pirkko mattilan laguna hankketta koskevaa aloitetta ja myöskin tuen vehkaperän äsken pitämää puheenvuoroa

työ vaatii laajaa koulutusta ja osaamista eikä tähän ole maassamme sairaaloissa riittävästi varauduttu

arvoisa puhemies

tämä myllykosken lakialoite että kunnallisvaaleissa vaalipiirinä on kunta ja kuntien yhdistyessä ne voivat kuitenkin sopia että yhdistymisen perusteella muodostettu uusi kunta jakautuu vaalipiireihin jolloin vaalipiireinä ovat alkuperäiset kunnat on hyvä lakialoite ja tämä on tulevaisuuteen suuntaava ja sitä tietysti voisi vielä korostaa sillä että jonkun pienen kunnan pitäisi saada sinne suuren keskuskaupungin valtuustoon edes yksi edustaja

no tässä nyt kun alussa kuunneltiin edustaja rajamäkeä niin tuli aika selväksi että hallituksella on tavoitteena myöskin sosialisoida maaseudun puut ja etenkin se etteivät metsänomistajat saa kohtuullista hintaa niistä puistaan

siinä tavallaan voitaisiin jotenkin lailla tai asetuksella jopa velvoittaa nämä toiset seurat ottamaan näitä kansalaisia jäsenikseen että metsästysoikeus säilyisi

tällaista kansalaisten toimintaa perussuomalaisten eduskuntaryhmä puolue ja koko perussuomalainen kansanliike arvostaa nyt ja tulevaisuudessa

sitten edelleen samalle momentille liedon kunnan

perussuomalaiset tosiaan osoittivat tulvavahinkoihin vähän alimitoitetun määrärahan koska se tehtiin jo joskus reilu kuukausi sitten tuo aloite ja nyt sen jälkeen sääolojen ja tulvien myötä vahinkojen suuruus on kasvanut niin että olen valmis kannattamaan myöskin lasse hautalan tekemää aloitetta

nämä työt eivät sairaanhoidossa ja sairaaloissa lääkärinkoulutuksessakaan eivätkä avustavan sairaalahenkilökunnan koulutuksessa suju ilman resursseja eikä kukaan pysty oman työnsä ohella suoriutumaan näistä töistä niin että saataisiin nopeasti muutoksia kun nyt lakimuutos on tullut voimaan

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat aina kannattaneet ja kannattavat jatkossakin suomalaista työtä sekä rehtiä ja rehellistä yrittämistä ja yrittäjyyttä jota myös turkistarhaus on

puistojen ylläpitoprosessin rahoitus on tietysti tässä ollut arvostelun kohteena

ja tietysti jos on kulkenut eri puolilla suomea näissä muodostetuissa puistoissa siellä ne palvelut ovat hyvin erilaiset ja rakennukset ja muut retkeilyreitit ovat kovin vaihtelevia niin että on hyvä jos rahoitukseen kiinnitetään huomiota jo perustamisvaiheessa

kuten kaikessa muussakin toiminnassa tulee muistaa ja korostaa sitä että meillä on turkistarhauksessa ajantasainen lainsäädäntö sekä muutoin eettiset toimintaperiaatteet ja asiat kunnossa

se haluaisi puun vaikka ilmaiseksi mieluummin metsänomistaja saisi ajaa sen tehtaalle ja antaa vähän käsirahaa vielä mukaan

se on tietysti kärjistettynä tämä mitä sanoin mutta se kuvaa sen linjan miksi metsäteollisuus haluaa ensiosto oikeuden puuhun

jostain syystä suomessa jokia on perattu latvoilta ja sitten jätetty alajuoksut perkaamatta

pyytäisin hallitusta kiinnittämään huomiota siihen että lisämäärärahoja näitten jokien perkaamisten loppuun saattamiseen tuolla pohjanmaan joissa annettaisiin ja tehtäisiin asiat järkevästi

metsäteollisuuden lausunnot olivat oikeastaan ainoat jotka kannattivat tätä nyt käsittelyssä olevaa lakiesitystä

teijon kansallispuiston alueella on hyvä jos hirvenajo säilyy mutta kuitenkin korostaisin että semmoinen rajoitettu ehkä vähän normaalia lyhyempi hirvenmetsästysaika voisi olla hyvä koska on kyseessä hirvien lisääntymiseen ja elämiseen todella todella hyvä alue ja siitä voi tulla haittaa vuosien myötä alueen liikenteelle jos ei metsästystä saada järjestettyä

tästä onkin saatu hyviä tuloksia husissa elinluovutustyöryhmän toimesta

lisäksi pitäisi säätää lakeja joilla voimayhtiöitten vedensäännöstelyä valvottaisiin niin että silloin kun näyttää että tulee sateinen syksy pidettäisiin vedenpinnat padoissa ja muualla riittävän alhaalla ettei tulisi tämmöisiä kohtuuttomia tulvia ja ylivuotoja ja juoksutuksia ihmisten asuntoihin ja pelloille

tässä täytyy huomauttaa että tämä työryhmä on toiminut jo vuosia ja siellä on kokemusta

tähän on perusteltuja syitä se että suomessa on monia maakuntia itä suomi pohjois suomi ja osin myöskin länsi suomi joissa kuitupuu ei käy kaupaksi

siksi määräraha pitää kohdentaa jotta asiat sujuisivat kentällä toivotulla tavalla potilaan parhaaksi ja huomioiden myös omaista kriisin keskellä

sille ei ole mitään käyttöä viljelijät eivät saa tukea ja sitä pinoa ei sieltä oikeastaan halua eikä hae kukaan ainakaan kunnollisella hinnalla

tokihan se kansallispuisto haittaa myöskin ympäröivien alueitten metsästystä kun hirvet aika äkkiä oppivat hakeutumaan suojaan metsästysajaksi kansallispuiston alueelle

sitten liittyen tähän teijon hankkeeseen maakunnan hankerahastossa eilen päätettiin myöntää avustus teijon alueen saavutettavuuden suunnitteluun ja tarkasteluun

siellä maajussin tai metsänomistajan pitäisi lähteä harventamaan se taimikko ja karsimaan sieltä huonot puut pois tehdä se työ ilmaiseksi

jos jotain työpalkkaa laskee niin kuitupuun myynnistäkään jos sen moottorisahamies korjaa ja traktorilla ajaa tienvarteen joko ei saa puulle yhtään hintaa tai sitten ei saa minkäänlaista tuntipalkkaa

salo on maaseutumainen alue kaupunki jossa luonnossa liikkuminen on jo nykyiselläänkin mahdollista mutta toki kansallispuisto parantaa mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

edustaja holmlund toi hyvän näkökulman tähän kansalaisaloitteitten käsittelyyn ja mielestäni maa ja metsätalousvaliokunta käytti sitä tulkintaa jo käsitellessään tarhaukseen liittyvää lakia joka oli ensimmäinen kansalaisaloite

se on hyvin tarpeen ja todella häpeän tämän eduskunnan puolesta jos täällä tulee semmoinen päätös että tämä lakiesitys menee läpi ja tuota energiapuulle maksettavaa tukea leikataan

kun katsotaan tätä ajankohtaa ja sitä miten ympäristö on muuttunut niin tuntuu käsittämättömältä että alaikäiset lapset ladatessaan netistä sisältöä syyllistyvät rikkeisiin no ainakin on oikeutta käyty ja tehty monenlaista hommaa ja sitten jos on jossain jakelussa jotain niin siinä on paljon sen järjen hakemisen paikkaa

valitettavasti nyt kun suomessa on ollut suppenevat työmarkkinat ja on ollut paljon irtisanomisia näiden ammattikoulujen opiskelijoiden on ollut hyvin vaikea löytää näitä työssäoppimispaikkoja harjoittelupaikkoja että olisivat saaneet sen harjoitteluajan täyteen

siihen ei ole kyllä mitään syytä ja jos on rehellinen suomalainen ajattelee suomen parasta ja pärjäämistä sillä kotimaisella energialla voidaan usean miljardin euron edestä kattaa sitä ulkomailta tuotavan energian tarvetta

arvoisa puhemies

haluan tuoda vielä esiin täältä ville vähämäen tekemän ehdotuksen missä on määrärahan osoittaminen teknologiaosaajien työllistymisen ja koulutuksen tukemiseen

koulut eivät yleensä paljon tue opiskelijoita siinä ja se jää sitten oppilaan ja osittain myöskin vanhempien vastuulle etsiä se työssäoppimispaikka

arvoisa puhemies

mitä nyt tulee tähän teosten käyttöön ja internetin sisällön käyttöön opetus ja tutkimustarkoitukseen niin jos ajatellaan jotain suomen kielen tutkijaa joka haluaa ladata sisältöä ja käyttää sitä niin pitäisi olla kyllä vapaata ottaa mikä tahansa sisältö sieltä netistä

omasta puolestani kanssa haluan kiittää sihteeristöä ja virkamiehiä raportin laadinnasta ja kiitos myöskin aktiivisille kollegoille

arvoisa puhemies

näillä sanoilla toivon että eduskunta äänestää tämän lakiesityksen kumoon

tämä on suomessa hyvin ajankohtainen aihe kun nokia ja muut teknologiayhtiöt ja tietotekniikkayhtiöt ovat lomauttaneet paljon ihmisiä ja vielä enemmän on lomautuksen alla

sen vuoksi oikeastaan jos ei koulua ja opinnonohjausta velvoiteta mitenkään osallistumaan näiden työssäoppimispaikkojen hakemiseen saattaa olla perusteltua ettei kovin paljon lisätä näitä työssäoppimisaikoja

pohjoismaiden neuvostossa on yli puoluerajojen ollut ihan mukava tehdä työtä

tämä toimintakertomus antaa mielestäni hyvän ja kompaktin kuvan viime vuoden aikaisesta toiminnasta

sekä työvoimaministeriössä että opetusministeriössä ja monessa muussakin paikassa olisi hyvä miettiä miten ja mistä miltä aloilta saadaan näille osaajille lisätyötä ja minkälaisia panostuksia tulee tehdä

nämä työssäoppimisajat ja eri asteen opiskelijoitten käyttö harjoittelutöissä ovat vesittäneet osittain myös tämän oppisopimuskoulutuksen joka on sitten taas semmoinen koulutus missä työnantajan pitää maksaa palkkaakin siitä

siinä on otettu pääkohdat esille ja se on selkeällä suomen kielellä

pohjoismaitten neuvostossahan varsin usein suomalainen joko vapaaehtoista tai pakkoruotsia opiskellut kohtaa tanskankielisiä papereita ja läheskään kaikkia ei ole suomeksi käännetty

puhutaan paljon korkeasta teknologiasta ja uusista innovaatioista mutta nyt laman aikana on aika panostaa siihen että keksitään uusia yrityksiä annetaan työvoimaa ehkä valtion tuellakin pienille ja keskisuurille yrityksille että ne saavat tätä tietotekniikka ja elektroniikkapuolen osaamista yhdistettyä valmiisiin tuotehankkeisiinsa

osittain myöskin tämä hallituksen ajama oppisopimusuudistus on vesittynyt sen takia että työnantajilla on näitä harjoittelijoita muusta koulutuksesta saatavilla ilmaiseksi niin ettei kannata tehdä näitä oppisopimussitoumuksia

maaseutu on sodan jälkeen kehittynyt valtavasti ja se on autioitunut lähinnä sen seurauksena että tavoitteena on ollut tilakokojen huomattava suurentaminen

tanskankieliset paperit vielä ajan kanssa lukiessa selviävät mutta sitten puheen kuuntelu kokouksissa joskus jos ei ole tulkkia on melko haastavaa

pohjoismaiden neuvoston kokouksessa on oikeastaan herätty vasta nyt tähän edustaja gestrinin mainitsemaan asiaan että pohjoismaat yhdessä muodostavat tämmöisen kymmenenneksi suurimman talousalueen

arvoisa puhemies

sitten ruotsin kielestä vielä selviää ja ehkä norjastakin mutta muut pohjoismaiset kielet ovat melko haastavia niin että siinä ei se pakkoruotsikaan auta sitten

eu asioihin ja yhteiseen vaikuttamiseen eussa ollaan pohjoismaiden neuvostossa herätty vasta ihan viimeisen vuoden aikana

arvoisa puhemies

kun nyt katselee tätä ristiriitaa mikä tässä keskusteluissa on ollut ja myöskin kentällä ja mitä on lapissa kokenut kun on käynyt ja kuullut eduskunnan tehtävissä ja jo kymmeniä vuosia aikaisemmin kun on sukulaisia käynyt katsomassa niin tähän luetteloon on todella niin kuin toisten ihmisten vaikea päästä

arvoisa puhemies

nyt eu aikana on tullut varsin selväksi ettei tämä suunta ole kumminkaan taannut sitä että viljelijät ja maaseutuväestö voivat paremmin kun tiloja on suurennettu

tässä ovat tulleet nämä puolustus ja turvallisuuspolitiikka asiat esille toisten puheista ja kyberyhteistyö ja yhteiskunnan turvallisuus ja huoltovarmuus

nyt on ruvettu keskustelemaan siitä miten yhdessä voitaisiin tuoda tätä pohjoismaitten asiaa voimakkaammin esille eussa ja siihen vaikuttaa tietysti niin kuin edustaja rundgren totesi se että islanti ja norja ovat eun ulkopuolella

sitä kautta voidaan saada lisää työpaikkoja jatkossa ja tuottavuutta ja verotuloja lisääntyvästä ulkomaankaupasta

se ettei ole voitu paremmin johtuu siitä että tuottajahinnat ovat laskeneet ja euroopan unionin aikana myöskin tuotteista saatavat tuet viljelyyn ovat laskeneet

nokiassa varsinkin oli paljon ulkomaankaupan osaajia joiden kokemusta voidaan hyödyntää kun annetaan mahdollisuus pienille yrityksille palkata heitä projekteihinsa

tästä esityksestä on helppo nähdä että tässä hallituspuolueet ehkä kokoomus etunenässä pyrkivät saamaan lisäetua omilleen käyttämällä hyväksi kasvavaa työttömyyttä ja kansantaloutemme heikkoa nykytilaa

pohjoiset maat saattavat sääolosuhteiden vallitessa kohdata ongelmia muun muassa elintarvikkeissa ja muissa ellei sitten ole jonkinnäköisiä varmuusvarastoja jos maailmalla tulee kriisejä

se hieman vaikeuttaa asioiden käsittelyä mutta nämä maat ovat kyllä hyvin samoilla linjoilla niissä asioissa mitkä ovat tärkeitä pohjoismaille täällä eun pöydissä

suomalainen sisu osaaminen ahkeruus ja tunnollisuus ovat olleet valttikorttejamme ruuan tuotannossa ja voimme olla ylpeitä siitä että elintarviketurvallisuus on suomessa yhä maailman huippuluokkaa

maan hinta on suhteellisen korkealla tasolla tilojen tuottavuuteen nähden ja viljelijät velkaantuvat

ja tietysti on hyvin tärkeää että siellä koetettaisiin vaikuttaa yhdessä varsinkin semmoisissa asioissa missä pohjoismailla on yhteisiä tavoitteita

mutta jos korkotasot nousevat niin tapahtuu suuria muutoksia ja tämän takia tätä politiikan suuntaa pitäisi ajoissa muuttaa että myöskin seuraavan sukupolvenvaihdoksen aikana on viljelijöitä

nyt tämä yhteiskunta on mennyt siihen että lapset saattavat oppia suomen kielen aikaisemmin kuin saamen kielen tai oppivat molemmat huonosti ja yhtä aikaa

kaikki tämä ei ole sattumaa vaan tieto perustuu korkean tason tutkimus ja kehitystyöhön johon suomi on vuosien varrella panostanut vahvasti

on viime aikojen valossa ollut ihan hyvä että pohjoismaiden välillä on käyty yhteistyötä ja keskusteltu näistä asioista

tässä ilmeisesti saadaan työpaikkoja pahasti työttömyydestä kärsiville akateemisesti koulutetuille ja insinööreille joita muun muassa nokian romahtaminen on ajanut kortistoon

nyt sitten painostetaan siihen että pitäisi vielä kieltä korostaa siinä saamelaismääritelmässä

arvoisa puhemies

en ole siellä pohjoismaiden neuvostossa ollut muuta kuin sen reilut kolme vuotta mutta minusta se pohjolan herääminen on osittain tämän ilmavalvonnan ja muun puolustustarpeen ohella levinnyt myöskin näihin muihin asioihin

minun mielestäni se on jo rotusortoa suomessa ja ihan koulukiusaamista ja muuta jos lapsia ei hyväksytä luetteloon jos vanhemmat on kerran sinne hyväksytty tai sisarta toista veljeä ei samoista vanhemmista hyväksytä

perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota nyt euroopan unionin puristuksissa olevien suomalaisten pienten ja keskisuurten perheviljelmien olemassaolon turvaamiseen sekä niiden kannattavuuden parantamiseen

nuorten ohella nykyisin myös monet eläkeläiset ovat alkoholikulttuurin muutoksen myötä alkoholisoituneet ja siten ei myöskään myöhemmällä illalla alkoholimainontojen esittäminen televisiossa ole mitenkään suotavaa koska se varmaan lisää alkoholinkäyttöä myöskin vanhempien ihmisten keskuudessa

tavallisten kansalaisten kannalta pohjoismaisten rajaesteiden poistaminen on hyvin tärkeätä

paljon on käsitelty myöskin rajaesteitä eri maiden välillä ja toivottu että näiden esteiden torjunnassa myöskin etukäteen koska eri parlamenteissa lait säädetään erikseen jossain ministeriötasolla tai muualla jo käytäisiin keskustelua ettei syntyisi uusia rajaesteitä enemmän kuin mitä saadaan tuolla pohjoismaiden neuvoston työn ansiosta purettua

heistäkin osa varmaan kykenee oikein johdettuna tuotekehitykseen ja kehittämään yritysten toimintoja joilla saadaan kasvua joka on ehkä tämän lain ja yhteiskunnan etujen mukaista

muun muassa joitain omakotitaloja ja muuta koetetaan välittää ja myydä pohjoismaihin

lisäksi työttömyys ja muuttunut ajankäytön kulttuuri suomen maassa ja ihmisten keskittyminen kaupunkien terasseille yhä enenevässä määrin johtaa siihen että kansa vähitellen rappeutuu lisääntyvän alkoholinkäytön ja alkoholimainonnan myötä

toisaalta haluamme painottaa myös sitä tosiasiaa että suomalaisen maataloustuotannon säilyminen takaa huomattavalta osalta myös muun elintarvikesektorin sekä siihen liittyvien työpaikkojen säilymisen maassamme

pohjoismaitten neuvoston puheessa olen itse tuonut esille että pitäisi vielä syventää tätä yhteistyötä

koska kaikissa pohjoismaissa lainsäädäntö laaditaan omissa eduskunnissa ja parlamenteissa niin niihin syntyy helposti uusia rajaesteitä elleivät sitten ministeriöiden virkamiehet kysy naapurimaista muista pohjoismaista miten siellä on säädetty jos joitakin kohtia voidaan jo ennalta välttää sovittamalla valmisteltavaa lainsäädäntöä yhteen

euroopan unioniin liittymisen myötä suuruuden ihannointi on noussut arvoon arvaamattomaan niin maataloudessa kuin ruuantuotannossa yleensä

herra puhemies

se näyttää edenneen tuonne pohjoismaiden ministerineuvoston suosituksiin tässäkin on mainittu vaikkei siellä tietysti siitä mainita että olen sitä puheessa ehdottanut pohjoismaitten neuvoston kokouksessa